musta kettuselle plus kaksikymmentäkuusi ja musta ylitti kaksikymmentäseitsemän ja klusterantakankaan ehdotus kaksikymmentäkahdeksanun liittyy omastamme

mäkipää

äänestyksessä on annettu olisi seitsemän ja antakoon viisi eli kuusi seitsemän rs kaksi vieden

myllykoski

äänestyksen

wan ni nosti uhrin

yhdentyä ympäristöselvitys kaksi kolme

suomen yhdeksi ja ääntä kun yrityksen ei pois yhdeksäs konosen mielen mukaisen koh katiskoski ja pois yhdeksän toivonsa miten muka

okeroisten toinen käsittely

uudet kannat vakuuksien edellyttämisestä sekä eu saatavien ensisijaisuudesta ja velkajärjestelyjen mahdollistaminen ovat merkittäviä yksiselitteisiä ehtoja joita ilman suomi ei ole rahoitusjärjestelyissä mukana

tälle pitäisi antaa vahva parlamentaarinen tuki hyväksyntä kannustaa hallituksia ja ministereitä tällä alueella liikkeelle niin että jo tämän vuoden aikana voitaisiin saada konkreettisia päätöksiä ensimmäisistä liikkeelle lähtevistä projekteista

äänestyksen alettu

edustaja joutui alussa puhemiesten esityksen numero kuusi seitsemän kahdeksan

jättää kyllä sen kysymyksen ovatko tässä hallituksessa nyt kaikki asiat oikein kunnolla jos valtiovarainministeri ryhtyy vetämään omaa ulkopolitiikkaa näinkin herkässä asiassa kuin tämä krim on

kaksikymmentäyksi aalto viisi viisi yksi tyhjä poissa kaksi yksi

mutta palautan kysymyksen siihen miksi ihmeessä tämä seinäjokioulu väli hoidetaan näin huonosti että siitä tehdään tämän hallituksen aikana kymmenen vuoden hanke

justeeri ja varapuhemiesten esityksen kahdeksantoista

jos kaivos nyt miten

ja edustaja virpi lahti arto

olennainen miikka mäntylä kaikkonen kaalli sinnemäki soininvaara suojiini kalmari kerola komi katainen kiviranta

lyhdyllä mustakallio sitten voittaneesta mietintöä vastaan

kun edustaja kalmari oli tässä huolissaan tästä tilanteesta ja toi sen ajankohtaiseen poliittiseen keskusteluun niin täytyy kuitenkin sanoa niin että onneksi kaikkia näitä keskustan viime vaihtoehtobudjetin esityksiä ja niitä lausumia joiden puolesta äänestitte vielä viime joulukuussa ei toteutettu koska tämä alijäämä tietenkin olisi moninkertainen siihen nähden mitä se nyt on jos nämä kaikki ehdotukset olisi toteutettu

ja heti kun nämä alasajotoimet alkoivat oli nähtävissä että sitten ruotsalaiset ja norjalaiset lisäsivät panostuksia omien maidensa matkailun hyväksi ja ovat vieneetkin aika tehokkaasti markkinoita meiltä

äänestyksessä

mustaketun ja puhemiesten esityksen yhdeksäntoista edustaja näki unen listalla edustaa mustajärvi on puhemiehistön esitystä kaksikymmentäyksi kaksikymmentäkaksi

ylistö makkaroina

kristukseen annettu selvästi yhdeksi ja häntä viisi kahdeksan poissa kaksitoista luton hyväksy niiden asukkaat miten työhevosta kuljetusyrityksen ei kovasta

arvoisa puhemies

teemme esityksen

vastaavasti vaihtotaseemme on heikentynyt yli laskenut vuoden kaksituhatta kaks yli kahdentoista miljardin euron ylijäämästä vuoden kaksituhattayksitoista yli miljardin

seuraavaksi niiden johdosta cetusehdotus kaksikymmentäkuusi jyrki on uskoakseni sitten voittaneesta mietintöä vastaan

seitsemäntoista ja ääntä kuusikymmentäyhdeksän eijan top poissa kolmetoista eduskunta hyväksyi

kyllä teillä rahaa on

huutokosken ratahankkeeseen te laitoitte kymmeniä miljoonia euroja

jaha otettaisiinko tässä vähän lavennusta vielä ja sitten ministerille

ne eivät ole löysiä puheita eivätkä hurskaita toiveita vaan aitoja yksiselitteisiä päätöksiä jotta suomen kansa voi luottaa päättäjiensä toimintaan myös jatkossa

on yksi ääntä neljä kaksi tyhjää poissa kaksi kaksi x kaksi hyvin

arvoisa puhemies

ryöstöauto

de debatin hallita mut kalmari yhdestä david heikkilä vuodessa lakkisto rastas selonteko hylätään

turku nuorten esti verotuksen viidesosa kunnes nostojen tuottaminen tupon opel karhusen smenan touhuta kuluvaa vuotta pidettävä syystä tämä hyväksyttävä hyväksi mutta sumu menetellä porrastuksen kuuden seitsemän ja kahdeksan käsittelyn pohjana on seuraava täysistuntoon tiistaina kosusen meno tuntuu ulkoasiainvaliokunnan mietintö

olisi

lyhdyllä kolmekymmentäviisi ei yllä ostama

äänestyksessä

pidempi ja aidosti hautova otus yhdeksäntoista ei pyydä vasta

äänestyksen tulos

kääriäinen on ohi

siinä hän sanoi että nyt tämän rahan kaatamisen pitää loppua ja ministeri pekkarinen vaati myös pankkeja ja sijoittajia vastuuseen vaati juuri sitä mitä muun muassa demarit viime keväänä vaativat

sota viisikymmentä ääntä kaksi yksi tyhjä poissa kuusi uskonto on omaksunut miten muka sekaantuminen työ josta on edellytys yhdeksäntoista ei pidä

edustaja saapuu herkullista rt

soitto eli gseitsemän ja antakoon kuusi kei poissa kuusitoista eduskunta on hyväksynyt miten muka se miten kirjoitus tee lomautus kymmenen ei pidä

nyt asiantuntijat kertovat että tämä teidän seinäjokioulu projektinne tarkoittaa käytännössä sitä että tämä tulee kalliimmaksi tämän kymmenen vuoden aikana kuin että se tehtäisiin kerralla loppuun

paloniemi paikalleen

pöysti pöysti

äänestyksen annettu sato kuustoistiaan kuuskytyks ei jätetty ja kakspussi kakstoista eduskunta hyväksyi niitä a

osta heikkilä

pekkarinen pirttilahti rantakangas rehula ja reijonen pronssi

jos suomi pystyi takaamaan nuorilleen koulutus tai työpaikan kaksikymmentä vuotta sitten voi kysyä miksi emme nyt pystyisi samaan olemmehan monin verroin rikkaampia

arvoisa puhemies penehdotukset neljätoista viisitoista

ymmärrän että tähän liittyy suurta hämminkiä erityisesti keskustan leirissä

olemme kyllä yhdestä asiasta samaa mieltä että jotain historian siipien havinaa on ja se on nimittäin se että kuulimme juuri löysimmän puheenvuoron mitä yksikään valtiovarainministeri koskaan tässä salissa on käyttänyt

edustaja elomaa varsa puhemies kannatan kysymyksiä

nimittäin tähän tarvitaan myös finnairia ja ajattelen kauhulla että jos nämä tiedot pitävät paikkansa että valtio on luopumassa finnairin osake enemmistöstä niin mitä se tarkoittaa suomalaiselle matkailulle erityisesti pohjois suomessa ja lapissa

no nyt meille on tulossa tänne merkittävä joukko eurooppalaisia päättäjiä huomenna kokoomuksen vieraaksi tulevat muun muassa saksan liittokansleri irlannin pääministeri italian pääministeri jolloin puhutaan juuri näistä asioista

äänestyksessä

arvoisa puhemies

pesti

pystöcall

saarikko savola

pöysti pöysti

ministerin kuvaus ilmeisesti todellakin vastaa tosiasioita niin kuin yleensäkin ministerin kuvaus mutta tässä jää jäljelle siis se kysymys että todellakin on käynyt niin että polttoainehuolto ei toimi ja sen takia tämä osasto sekä suomi että irlanti on siinä tilanteessa että se ei voi jatkaa toimintaansa

äänestyksen

voidaan kuitenkin kysyä missä määrin tämä johtui eurosta sillä samaan aikaan norjalaisten ruotsalaisten ja tanskalaisten yrityslainojen korkoero saksan yrityslainoihin verrattuna on laskenut vastaavalla

vehviläinen vehkaperän puumala mölsä lintilä h torniainen tuupainen tiilikainen yrttiaho päättäjineen kii vähämäki pirkan

arvoisa puhemies

lysenko seitsemän ja antoi seitsemän kahdeksan hipoo

saatto eli yksi ääntä kolme kolme poissa växby viisi uskontoa hyväkseen yhdenmukaisenkaan miten työajoista kettusen ehdotus kaatui seitsemän ei kovasta

hallituksen herääminen nuorisotyöttömyyden inhimilliseen ja moraaliseen ongelmaan tapahtuu ikävä kyllä vuoden myöhässä ja suunnitellut toimet näyttävät aivan liian mitättömiltä suhteessa tämän ongelman vakavuuteen

jos työsulku

siis te todellakin olette sitä mieltä että te annatte miljardin pois valtion rahoitusta ja lupaatte jatkossa hoitaa kaikki työeläkemaksujen korotukset valtion pussista

pöysti

kun kuusi ja hän pysytteli poissa kahdeksan lusty uskon toivonkin niiden

kadusta on myös arvo sopua miesten ehdotukset esitykset kahdeksantoista yhdeksäntoista kaksikymmentä kaksikymmentäyksi kaksikymmentäkaksi ja

pöysti pöysti

jaan tämän puheenjohtaja rinteen huolen näistä työllisyysmäärärahoista kun kerta on käynyt ilmi että on paljon nuoria jotka olisivat halukkaita menemään tukityöhön mutta jotka eivät nyt pääse ja on yrittäjiä jotka haluaisivat työllistää ja kun sitten ei tiedetä mistä tämä johtuu niin täytyyhän tähän puuttua

tämä tarkastelee staattisesti annettuja talouslukuja ei ota huomioon kasvunäkymää eikä se tietysti viraston tehtävä olekaan mutta poliittisen päätöksentekijän maan hallituksen talouden isosta linjasta ja meidän selviytymisestä vastuullisen täytyy miettiä miten kasvua tehdään ja miten työllisyydestä huolehditaan miten saadaan työttömät töihin miten passiivisten työmarkkina työttömyysturvaetuuksien saajat saadaan aktiivisella rahan käytöllä mieluummin töihin kuin jatkamaan passiivisten etujen käyttäjänä

sen takia kaikkien pohjoismaiden yhteinen ajattelu on lähtenyt tähän saakka siitä että työttömyyden sattuessa pyritään eri tavoin auttamaan ihmisiä jotta he voisivat mahdollisimman nopeasti palata työelämään lisätä ammatillista osaamistaan ja pätevyyttään

nyt olisikin mielenkiintoista tietää tuleeko ministeri katainen huomenna esittämään eurooppalaisille oikeistopoliitikoille tämän ministeri pekkarisen linjan elikkä rahan kaataminen saa nyt riittää nyt tarvitaan pankit ja sijoittajat vastuuseen

ydinainesta kettusen ehdotus kaksikymmentäyksi ei pyydä vasta

oisko joku tuo rummun kriisi i

pesti

äänestyksen alla

pöysti pöysti

nyt kysytään viileää

toivon että keskusta tulisi mukaan tukemaan tätä linjoitusta sillä suomen asema ja suomen kanta olisi euroopan unionissa vahvempi ja ymmärrettävämpi jos tätä linjoitusta voitaisiin yksituumaisesti tukea

jack edustusarco